tällaisessa yhteenkietoutuneessa taloudessa meidän täytyy olla mukana päättämässä siellä missä näistä isoista linjoista päätetään ja se tuo itsenäisyyttä myöskin suomalaisille

tämä normaali ara tuotanto jota meidän pitäisi nyt todella yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa rakentaa on käytännössä ikuisesti vuokra asuntokäytössä ja tällaista vuokra asuntoasumista meidän pitää tukea

ymmärtääkseni hallituksella oli täysin yksimielinen kanta kun hallitus evästi pääministeriä eurooppa neuvoston kokoukseen

myös eduskunnan suurella valiokunnalla joka evästää pääministeriä tai ketä ministeriä kulloinkin ministerineuvoston kokouksiin oli täysin yksimielinen kanta tässä

vaikka tulenkin tässä kritisoimaan tätä päätöksenteon tapaa niin en suinkaan lähde siitä että syynä on euroopan unioni kyllä siinä ihan meidän oma hallituksemme on

täällä on tuotu jo se seikka esille että tätä uudistusta ollaan tekemässä väärin päin

ensin päätetään joukko osastorakenteesta ja vasta sen jälkeen arvioidaan puolustusvoimien kokonaistavoitteita eduskunnalle mahdollisesti nyt keväällä annettavassa puolustuspoliittisessa selonteossa

hallituksessa ilmeisesti ajateltiin niin että jos tämä karvas kalkki tuodaan tähän saliin keskusteluun päätösten tekeminen on vielä vaikeampaa

avoimuus on kuitenkin arvo sinänsä

käsittelylle olisi pitänyt varata niin paljon aikaa että sen kuluessa olisi voitu käydä läpi puolustusvoimien rakenneuudistuksen tarve ja siitä johtuvat leikkaustarpeet ja vaikutukset työvoimaan ja aluetalouteen

tämä päätöksenteon nurinkurisuus on johtanut myös siihen että kansanedustajilla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa kantaa kokonaisuudistukseen eikä sen aluevaikutuksiltaan merkittävämpään osaan eli varuskuntien lakkautukseen

tämän sanottuani on selvää että myös puolustusvoimien on oltava mukana säästötalkoissa ja on myös totta että ikäluokkien pienenemistä seuraa rakenteiden sopeuttamisen tarve

sosialidemokraatit olisivat säästöistä sovittaessa olleet valmiita pienempään säästöön ja tällä säästöistä nipistämisellä olisi saatu säilytettyä nykyistä useampi työpaikka

jotta pienenevät resurssit saadaan tehokkaampaan ja tarkoituksenmukaisempaan käyttöön vaaditaan myös tulevaisuudessa uusia rakennepoliittisia sopeutustoimia

rakennepoliittiset sopeutustoimet merkitsevät useimmiten työtehtävien muutoksia tai jopa tiettyjen tehtävien lopettamista niin kuin nyt tässä puolustusvoimauudistuksessa on käymässä

rakennepoliittiset sopeuttamistoimet johtavat ilman selkeää koordinaatiota siihen että tietyt alueet joutuvat kohtuuttomien työpaikkamenetysten kohteeksi

nyt tarvitaan tehokkaita kompensaatiotoimia eikä vain vastauksena tähän akuuttiin hätään vaan yleistä asennepolitiikan muutosta siihen että on paljon sellaisia tehtäviä joita täällä pääkaupunkiseudulla virastoissa tehdään ja jotka nykyisen tietotekniikan aikana voidaan siirtää alueille

pohjois karjala on maan vaikein työttömyysalue

takana ovat päätökset hälytyskeskuksesta pakolaiskeskuksesta jo pitkään jatkuneesta tuottavuusohjelmasta ja niin edelleen

pohjoiskarjalaisesta elämänuskosta kertoo se että tuosta työpaikka menestyksestä huolimatta nouseviin että tuosta työpaikkamenetyksestä noustiin maakunnan vahvan yhteishengen ansiosta

tähän toivomme myönteistä vastausta

nyt kun mietimme uusia korvaavia toimia niin jäljelle jääviä valtion toimia on kehitettävä niin että ainakin osa työnsä menettävistä voisi löytää työpaikan omalta kotialueeltaan

tässä muun muassa rajavartioston varusmieskoulutus ja rajavartioston muun toiminnan kehittäminen on avainasemassa

kontiolahdessa onttolassa olevan rajajääkärikoulutuksen resursseja ja kalustoa tulee vahvistaa niin että se kykenee ainakin pieneltä osalta paikkaamaan aukkoa jonka prikaatin lakkauttaminen tuo puolustusvoimien toissijaisten tehtävien eli virka aputehtävien hoitoon

vaikka kritisoin tätä pöydällä olevaa esitystä siltä pohjalta että se ei mielestäni tätä avoimuuden näkökulmaa ole tuonut esille niin äänestän ilman muuta luottamusta hallitukselle koska tässäkin keskustelussa on aivan selvästi tullut ilmi että kaikki puolueryhmät ovat viime eduskuntakaudella allekirjoittaneet puolustusvoimauudistusperiaatteet jotka nyt ovat toteutumassa tässä esityksessä

tuosta asuntorakentamisesta ja sen onnistumisesta

asuntoja ei rakenneta yli yön

tälle vuodellekin asuntotuotantoa on tehty enemmän kuin aikaisemmille vuosille

sitten yksi iso asia mikä on ongelma nimenomaan asuntotuotannon rakentamisen aloittamisessa ja hinnassa on se että meillä ei ole riittävästi kilpailua

a kari

valtiovarainministeri stubb kertoi täällä iltapäivällä että hallitus on pyytänyt julkisesti anteeksi koulutusleikkauksia

kävin tänään tapaamassa pohjois savon ja pohjois karjalan oajn edustajia

tämä on erittäin kovaa puhetta

samalla he myöskin kertoivat että useissa kunnissa kuntatasolla on tehty toisenlaisia päätöksiä koska siellä ymmärretään että ei ole mahdollista että suomessa todella näin kovia leikkauksia tehdään koulutukseen

monessa kunnassa on esimerkiksi kompensoitu luokkakokojen suurentamista eli siellä on annettu omaa rahaa jotta luokkakokoja on voitu pitää kohtuullisina

myös niin kuin hyvin tiedetään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista on sitten muutettu kunnallisilla päätöksillä ja tämä kyllä liittyy hyvin paljon myöskin siihen asiaan että ymmärretään se että se mitä näissä asioissa nyt säästetään maksetaan huomattavasti kovempina kuluina tulevaisuudessa

siellä myös kovasti ihmeteltiin sitä kun nyt sitten sanotaan että on tehtävä fiksummin ilman rahaa mutta ei tiedetä mitä se fiksumpi ja uusi tekeminen on

täällä tuli jossain puheenvuorossa esille haittaako se että tuulivoiman kaavoitustuelta otettiin hieman ja annettiin tuonne aluearkkitehtitoimintaan

koulutuksesta niin kuin työvoimapolitiikasta niin kuin monesta muusta asiasta viedään ensin rahat ja sitten sanotaan että mutta hei me teemme tämän paremmin tulevaisuudessa mutta ei sanota miten

valtiovarainvaliokunta yksimielisesti tuossa omassa mietinnössään totesi että hallituksen pitäisi lähteä miettimään sitä miten talouskasvua ja kilpailukykyä saataisiin ottamalla oppia ruotsista ja saksasta

kun täällä todettiin että energiatodistus siinä muodossa kuin se on tullut tässäkin eduskunnassa hyväksyttyä on ollut turha ja mietitään että tarvitaanko sitä ollenkaan toivottavasti tämä ei tarkoita sitä että energiatehokkuus rakentamisessa ja asumisessa jotenkin jätettäisiin huomiotta

siinä mielessä ajattelisin että nimenomaan tämä asumisen energiatehokkuus johon myöskin valiokunta kiinnitti huomiota ja antoi lisäresursseja voi omalta osaltaan parantaa suomen mahdollisuuksia kiriä näissä asioissa eteenpäin

samoin sitten tässä soidensuojeluohjelmassa ymmärtääkseni tämä pakkolunastusasia ei ollut millään tavalla ongelma ennen kuin siitä tehtiin ongelma

sitten haluaisin kiinnittää huomiota myöskin siihen että nyt kun näistä normitalkoista puhutaan varmasti monessa asiassa niitä tarvitaan mutta on erittäin huolestuttavaa se mitä esimerkiksi tällä hetkellä euroopan unionista kuuluu näitten normitalkoitten purkamisen osalta eli tämä resurssitehokkuus on erittäin tärkeä asia viedä eteenpäin

ehkä nyt pitäisi miettiä sitä että puhumme eksaktisti normitalkoista emmekä liian laveasti jolloin kaikki hukkuu

otan yhden asian tässä esille joka on tullut useassa keskustan edustajan puheenvuorossa eli sen että iloitaan siitä että kuntien rahoitusosuuksiin ei ole tehty leikkauksia

ei ehkä suoranaisesti mutta me olemme keskustelleet tänäkin syksynä täällä eduskunnassa monesta sellaisesta asiasta jotka annetaan kunnille ikään kuin pakkona

nämähän ovat suoranaisesti sellaisia lisäyksiä kuntalaisille että ne on ihan yhtä lailla katsottava kuntalaisten osalta heidän lisämaksuikseen

arvoisa puhemies

täällä on tullut hyvin selvästi esille jo näitten muutamien puheenvuorojen aikana että tällaiseen muutokseen mikä tässä on tehty ei ole tosiasiallista tarvetta kun sitä perustellaan eun kilpailulainsäädännön vaatimuksilla

minua ihmetyttää miksi tämä muutos sitten pitää tehdä jos niistä syistä sitä ei tarvitse tehdä mitkä sanotaan ja sitten se ei tule aiheuttamaan juurikaan muutoksia

tietysti minua hämmentää myöskin se että tätä kritisoidaan luonnonsuojelijoiden ja retkeilijöitten näkökulmasta koska pelätään että heidän oikeuksiaan rajoitetaan ja sitten epäillään myöskin niin kuin tässä äsken kuultiin näitten kuntien näkökulmasta mutta olen ymmärtänyt että tätä epäillään myöskin sitten tämän metsän tuoton näkökulmasta

eli tässä on monelta suunnalta tätä kritiikkiä

meidän on muistettava että kilpailukyky on paljon muutakin kuin palkat sosiaalikulut tai työaika

ennen kaikkea kysymys on osaamisesta siitä miten me voimme suomessa tuottaa sellaisia tuotteita joista on maailmalla kysyntää

tämä on sitä parasta kilpailupolitiikkaa ja tämä on myöskin sitä parasta sisäistä devalvaatiota että me käytämme osaamisemme tuottamaan sellaisia tuotteita joita aidosti tarvitaan

mielestäni nämä tavoitteet joita hallitus on asettanut biotalous cleantech ja digitalous ovat hyviä mutta millä tavalla näissä saavutetaan tuloksia

mikä on se strateginen ote mikä hallituksella on viedä näitä asioita eteenpäin ja saada sellainen tilanne aikaan että suomessa aidosti syntyy näille aloille niin paljon työpaikkoja kuin mikä potentiaali on

onko meillä suomessa joitain sellaisia isoja tavoitteita ideoita ajatuksia joilla sitten kyetään näihin alueisiin satsaamaan

kun kreikalle on annettu tukea se raha on olemassa mikä määrä tukea on sovittu ja nyt on kysymys siitä millä ehdoilla kreikka saa tämän viimeisen tukieränsä

tarvitaan kahden kuukauden pidennys sen takia että varmistetaan että kreikka on tehnyt kaikki ne sovitut asiat mitä kreikalta edellytetään tämän viimeisen erän saamiseen

kysymys on tällaisesta järkevästä exitistä eli tehdään mahdolliseksi se että tällainen järkevä poislähtö tästä tukiohjelmasta mahdollistetaan

kysymyshän on myöskin siitä että kreikassa on paljon sellaisia voimia jotka eivät haluaisi sitä että kreikka olisi enää tässä tukiohjelmassa vaan haluaisivat että se lähtisi siitä heti pois

mutta euroopan unionin tasolla on arvioitu että on järkevää katsoa pystytäänkö kreikalle vielä tämä viimeinen raha antamaan ja varmistamaan samalla että tämä ohjelma toteutuu

nimittäin markkinat eivät usko vielä siihen että kreikka pystyy selviämään yksin ja saamaan markkinoilta kohtuuhintaista lainaa

sen takia tässä on kyllä kysymys meidän kaikkien yhteisestä edusta

kysymys on todella teknisestä asiasta mutta jotta menemme kaikkien sääntöjen mukaan tämä on haluttu tuoda tänne eduskunnan käsiteltäväksi

kaikkien tiedossa on se poliittinen keskustelu mitä tässä käydään mutta vastuullisten päättäjien tehtävänä on myös miettiä mikä meille suomalaisille on tässä oikein ja viisasta

varmasti meille on järkevää toimintaa se että edistämme sitä että tästä talouskriisistä päästään mahdollisimman hyvin ulos emmekä aiheuta omilla toimillamme uusia riskejä siihen että nämä ongelmat uusiutuvat

näissä pankkien stressitesteissä jotka tänä syksynä on tehty on käyty kyllä hyvin tarkkaan läpi tämä pankkien tilanne ja sen mukaisesti on sitten toimittu

täytyy tietysti muistuttaa siitä että silloin kun kreikalle annettiin tuo kahdenvälinen laina sosialidemokraatithan sitä vastustivat

nyt ollaan siinä tilanteessa että tuo kahdenvälinen laina on ainut osa suomen vastuista jonka suhteen jos huonosti menee suomi joutuu kärsimään koska muistahan meillä on nämä kuuluisat takuut ja saamme sitten korvauksen tarvittaessa

tuo urpilaisen esimerkki siitä minkälaisia arvovalintoja hallituksessa tehdään oli varsin kuvaava

mutta itse olen erityisen huolissani siitä mitä noilla kaikkein köyhimpien maitten alueilla tapahtuu

ihmisiä tulee pois alueilta joilla ei ole elinmahdollisuuksia sotien takia todellakaan ei ole niitä elinmahdollisuuksia

ilmastonmuutos tulee vielä vahvistamaan tätä tendenssiä

miten nyt ollaan suomessa valmistauduttu siihen että kehitysmaat saavat sen ilmastorahoituksen minkä he tarvitsevat siihen että he selviytyvät näistä haasteista

tämä tulee olemaan valtavan iso asia

arvoisa puhemies

oli melko hämmentävää kuulla tämän istunnon alussa hallituspuolueitten puheenvuorot sosialidemokraattien esittämään välikysymykseen

harvoin on niin epäasiallisia puheenvuoroja kuultu ja niin vähän itse asiaan puuttuvia kuin tänään kuulimme

täällä on puhuttu että nämähän ovat vasta ensiaskeleita ei vielä tiedetä mihin loppujen lopuksi tämä hallituksen politiikka johtaa

juuri siitä syystä halusimme tehdä nyt tämän välikysymyksen koska on niin paljon asioita jotka johtavat hyvin epävarmaan tulevaisuuteen hyvin epädemokraattiseen tulevaisuuteen ja hyvin eriarvoistavaan tulevaisuuteen

meille on sanottu että yhtiöittäminen ei tarkoita yksityistämistä mutta me olemme nähneet että yhtiöittämisestä on hyvin pieni askel siihen että yksityistetään ja kilpailutetaan

ja kun me tiedämme että jos julkisia palveluja yhteisiä palveluja kaikille välttämättömiä palveluja kilpailutetaan silloin siinä on aina mahdollisuus kermankuorintaan ja tätähän jo tapahtuu postilaitoksen osalta

esimerkiksi pohjois karjalan pelastuslaitos on äärimmäisen huolissaan siitä että nyt tällä hetkellä hyvin toimiva julkinen palvelu muuttuu yksityiseksi kilpailutettavaksi palveluksi jolloin sitten kermankuorijat tulevat mukaan

ja miten käy sitten ilomantsissa tuupovaarassa valtimolla kesälahdella kuka hoitaa siellä nämä kansalaisille välttämättömät asiat

sosialidemokraatit tietävät varsin hyvin että työ syntyy tekemisestä ja että meillä pitää olla sellaista työtä ja tekemistä jolla on kysyntää maailmalla

sitä varten sosialidemokraatit esittivät että suomeen pitää luoda pien ja keskisuurten yritysten viennin edistämiseen uusi mahdollisesti valtion yhtiö

sanottiin että sitä ei tarvita meillä on team finland mutta se ei kykene toimimaan sellaisissa tilanteissa joissa esimerkiksi tarvitaan tällaisia isoja konsortioita osallistumaan kilpailuun vaikkapa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeesta

tälle osaamiselle meidän täytyy löytää kohteita ja siihen päästään sillä että olemme yksi niistä osaajista maailmalla

olen myös erittäin huolissani tästä soten pakkoyhtiöittämisestä ja siitä että raha seuraa potilasta

täällä ovat monet hallituspuolueiden edustajat sanoneet että sotea kehitetään niin että tämä integraatio ja myöskin ennaltaehkäisy siinä lisääntyy että se on iso osa tätä perusterveydenhuoltoa

ihmettelen vain miten tilanteessa jossa raha seuraa potilasta mikä tarkoittaa sitä että yritykset kilpailevat potilaista edistetään ennaltaehkäisyä

itse asiassa on erittäin paljon niitä asioita minkä vuoksi oli välttämätöntä että sosialidemokraatit tämän välikysymyksen tekivät

minäkin tulen tuolta maakuntien suomesta ja olen todella huolestunut siitä millä tavalla sekä maantieliikenne että raideliikenne tulevaisuudessa toteutetaan

mutta erityisen huolissani olen nyt tästä ajankohtaisesta aiheesta eli raideliikenteestä

meille yläkarjalaisille kaikkein jouhevin reitti etelä suomeen on junayhteys tätä ei voi korvata samalla tavalla bussiliikenteellä

samoin opiskelijoille tuo poikkiliikenne on äärimmäisen tärkeä

arvoisa puhemies

on selvää että sellaista osaamista sellaista taitoa kuin kansanedustaja lauri ihalaisella on olisi tarvittu tässä jotta olisi saatu parempi tulos näistä yhteiskuntasopimusneuvotteluista

ja itse kyllä tulkitsin tämän lindtmanin puheenvuoron nimenomaan siten että tässä prosessissa olisi tarvittu osaamista ja taitoa tämän koko työmarkkinajärjestelmän ymmärtämistä paremmin ja silloin olisi saatu aikaan sopimus

arvoisa puhemies

jos otan kopin tuosta keskustelusta joka käytiin tuossa äsken niin tähän alueelliseen analyysiin

tämä hallitus on perustanut itä ja pohjois suomi työryhmän ja uskon että tämä työryhmä jopa hyvin pikaisella aikataululla saa aikaan ehdotuksia joita sitten myöskin tässä salissa on hyvä käsitellä

sosialidemokraattien keskeinen tavoitehan oli vaaleissa tuloerojen kääntäminen laskuun ja nyt tässä valtiovarainministerin ja sdpn puheenjohtajan jutta urpilaisen budjettiesityksessä on tämä tehty vaikka muualla budjetissa joudutaan menoja leikkaamaan ja karsimaan

jokainen euro joka käytetään pienituloisten tulojen kasvattamiseen vahvistaa paitsi pienituloisten ihmisten ja perheiden taloutta itsetuntoa ja osallistumismahdollisuuksia myös suomalaista taloutta ostovoiman lisääntymisen kautta

väestön ikääntymisen seurauksena tarvitsemme jokaisen työntekijän ja on pidettävä huolta siitä että kaikki käsiparit löytävät työpaikkaan johtavan koulutuksen

siellä tunnetaan paikalliset olosuhteet ja toivottavasti saadaan myös yhteisvastuuta tuntevat yrittäjät mukaan työllistämistalkoisiin

hallitusohjelman mukaisesti yritystuet on perattava perusteellisesti ja jätettävä ja kehitettävä ne jotka toimivat parhaiten

toivoisin että maakuntien kehittämisrahan tasoa voitaisiin eduskunnan budjettikäsittelyssä vielä tarkastella nimenomaan tästä vaikuttavuusnäkökulmasta